suomen ratkaistava ongelma on se että jos se on mukana kriisimaiden pelastustoimissa sen on oltava mukana

öisti

pöysti pöysti

iskusta vai oliko hän puheyhteys jos arvoisa

vanhasen hallitus on tästä salista esittänyt yksityisille työnantajille monia vetoomuksia joissa on kehotettu pidättäytymään irtisanomisista ja lomautuksista taantuman aikana

arvoisa puhemies

kokoomus ilmoitti viime vaaleissa ja vaalien jälkeen että juuri nämä rahat pitää leikata ei käytetä rahaa työttömyyden sattuessa

yhdeksän seitsemän ja yhdeksänkymmentäviisi ja seitsemän poissa j

jos turun verotus kaksi yksi ja yhtiön us kaksi kaksi äänestetään yhdessä mietintöä vastaan

eesti pöystiä pöysti

vielä edustaja kivelä jaa edustaja kivelä taisi ehtiä lähteä jo

edustaja

ainut uskottava vaihtoehto on kieltäytyä osallistumasta tukitoimiin jotka kohtelevat suomea jopa

arvoisat edustajat meillä on semmoinen erikoinen akustiikka täällä että sieltä perältä kuuluu suoraan tänne mitä te puhutte jolloin ongelma on se että täällä ei kuule sitten puhujaa sen jälkeen se mitä mielenkiintoista siellä tapahtuu ei ole tässä niinkään tärkeää

jos niitä eivät maksa työnantajat niin sitten ne maksaa valtio ja valtion tulot tulevat valtaosin tavallisilta suomalaisilta joten katsokaa mitä puhutte

nyt vihreä työministeri on pantu sitten toteuttamaan tätä politiikkaa jonka lopputulos on se että vain joka viidettä työtöntä voidaan auttaa neljä viidestä jää ilman apua

miten voi olla mahdollista että tämä sama hallitus on ajanut yliopistot ja monet valtion tutkimuslaitokset siihen tilanteeseen että nyt ollaan yt neuvotteluissa ja irtisanomissa

toinen asia joka on yllättävä tässä lisäbudjetissa on se että kun tämä autoveroasia on nyt nostettu hallituksen ohjelmaan ja on luvattu ei tosin poistaa mutta alentaa sitä niin tässä lisäbudjetissa ei ole ratkaisua että ollaanko tälle tekemässä jotain

eesti eesti resti pöysti

salolainen

rasismi kuusi joan tylytusta ei kolme tyhjää poissa kuusi ims kakkosäänestykseen sen pyrstöä tuon lerner pirkko ruohonen lernerin ehdotus kaksi yksi ei

onko ministeriössä ryhdytty sellaiseen toimenpiteeseen että voitaisiin korvata tämä tietysti joukoille täysin välttämätön liikkumiseen liittyvä edellytys että on polttoainetta käytettävissä

belgia on kohonnut yhdeksi hipoissa kaksikymmentä oskun taivas miten

juha mäntylä

arvoisa puhemies

pöysti pöysti pöysti

huomautan arvoisia edustajia että kyselytunnin aikana ei ole tapana pitää neuvonpitoa vaan osallistutaan keskusteluun

sarkomaa

laskuhan tulee olemaan mieletön ei vain nyt vaan jatkossa kun iso osa näistä ihmisistä joutuu syrjäytymisriskin alle eikä pysty käyttämään tätä lamaa lisätäkseen ammattitaitoansa

toisinaan tuntuu siltä että euron hallitukselle pyhä lehmä jonka unelmista ei voi keskustella rationaalisesti ehkä tämä oli ehkä tämä johtuu että joulukuussa vasta tässä välikysymyksen pääministeri katainen ei lainkaan vastannut kysymyksemme onko hallitus varautunut euron mahdolliseen

zyskowicz

mutta se mitä te olette tekemässä on mutkan kautta juuri tämä asia

risto jalo

myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille arhinmäki sankelo kettunen paatero rajamäki pekkarinen hieman toisessa järjestyksessä kuin äsken luettelin ja sen jälkeen ministerin puheenvuoro ja vielä edustaja lehti

vapaavuori

pasi puhemies

hallituksen ristiriitaisen yliopistopolitiikan helmeksi näyttää tulevan oulun yliopiston juuri käynnistetyt yt neuvottelut

onko meidän puoleltamme tehty kaikki mahdollinen jotta meidän miehemme voivat olla turvallisesti tekemässä tätä vartiointi ja suojatehtäväänsä ja jotta myös tämä humanitaarinen apu saadaan perille kirkon ulkomaanavun toimesta

se on myös ajankohtaisen talouspolitiikan suuri ongelma että jostain kumman syystä vaikka me aika ajoin sanomme että maa elää viennistä kun katsotaan mitä talouspolitiikan lääkkeitä meille tarjotaan ja mitä pitäisi päättää tämä viennin näkökulma unohtuu myös tässä ajankohtaisessa keskustelussa

te olette nyt siis tämänpäiväisen ilmoituksen pohjalta selvästikin valmistelemassa sitä että yritysverotusta lasketaan mikä tulee viemään monin verroin enemmän rahaa kuin tämä teidän hahmottelemanne pääomaverotuksen korotus

tässä kokonaisuudessa pankkien ylisuurta riskinottoa hillitään vakavaraisuusvaateita nostetaan ja myös pankkien johdon palkitsemisjärjestelmiin puututaan

urpilainen

rseitsemän vaniljaan tunnetusta ei lipposen toista jos kotona vasen niityn mukaan se on miten teosta muster verotus viisitoista ei pidä vasta mm mietintöä vastaan

wall

edustaja hautala

öisti

pöysti pöysti

arvoisa puhemies

edistyksen

sataviisi joan kuusikymmentäseitsemän neljä usa kaksikymmentäseitsemän osku torro z

pöysti pöysti höysti pöysti

virolainen

eduskuntaryhmämme edellyttää että yliopistoille annetut rahoituslupaukset pidetään sillä siellähän se tulevaisuus suomelle rakennetaan ja että irtisanomisista luovutaan

olemme erityisen iloisia siitä että suomi jatkossa ajaa kansainvälistä rahoitusmarkkinaveroa jolla spekulatiivista rahansiirtoa voidaan hillitä

sen syystä

kysymys on yhä

arvoisa puhemies

edustaja

eli jos tämä viennin rakenne ei monipuolistu jo lyhyellä aikavälillä ja jos viennin kustannuksia ei kyetä helpottamaan niin kaikki tämä muu muodostuu entistä suuremmaksi taakaksi

se täytyisi saada ennen kesälomia ratkaistua

pesti

yritystä jaa ääntä kuusi neljä usa kaksikymmentäyksi osku torroksen

rustopallo hall puhemies kanada pystyykö ensin numero kolmekymmentä tämäkin asia edes kannata

pöysti pöysti

ja odotamme että vihdoinkin valtion omistajaohjaus toimii niiden linjausten mukaan joita täällä ministerit ovat hövelisti useaan kertaan esitelleet

arvoisa puhemies

yläasteikäisen ehdotus kaksikymmentäviisi ei pyydä vasta

suomen kannalta oli kohta olisi kohtalokasta jäädä viimeisenä miehenä uppoavan laivan kannelle

hallitus on tällä vaalikaudella vähän valikoidusti käyttänyt tätä parlamentaarista valmistelutyötä mutta meillä on eräitä erittäin huonoja kokemuksia siitä että on tehty parlamentaarinen työ ja sen jälkeen hallitus on laittanut sen roskakoriin pyyhkinyt pöytää

vielä puheenvuorot edustajille anttila ja kärnä ja sitten ministerin vastaus

öisti

hän rynnistyksessä

noisettien eilisessä täysistunnossa päättyneeksi kuten taulukkoon ilmoitettu muutosehdotuksia mutta lukko menetti luvanmukaista katsottava

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja poimi suostui otto heposelälle työntyvä tasa arvovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto

lisäksi totean että jos kaikki edustajat keskittyvät tähän koneäänestykseen ja äänestävät ensimmäisellä kerralla oikein niin säästymme näiltä tasan äänestystuloksilta jonka jälkeen menee aika huomattava määrä aikaa tähän uusintalaskuun

pöysti pöysti

nyt tärkeätä on se että suomi on valmis ajamaan mallia jossa rahoitusmarkkinavero voi toteutua eun laajuisesti jos siitä ei kansainvälisesti päästä riittävän nopeasti yhteisymmärrykseen

valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston ylijohtaja pentti pikkarainen sepnen on arvioinut että hallittu paluu omaan valuuttaan veisi noin

orko teki ehdotuksen

vilja

arvoisa edustaja aika on tullut taseessa täyteen

pelkonen

arvoisa puhemies

pöysti pöysti

tämän jälkeen debatti

tämä olisi seudusta

pyydän edustajia jotka haluavat tästä aiheesta osallistua debattiin ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

risto kalevi kierros kaksikymmentäkolme ja yhtiö on os kaksi neljä

risto turunen armas

siirtää tuloja

mikä esti pöysti pöysti pöysti

risikko

ei siellä puhuta väylämaksuista ei siellä puhuta ratamaksuista ei siellä puhuta teollisuuden energiaverotuksesta ei mistään näistä elementeistä

äänestyksissä

pikkarainen on myös esittänyt että suomi palaisi tällöin kelluvaan valuuttaan josta hänen mukaansa ruotsilla ja monella muulla maalla on erittäin hyviä ja